sitä tehdään siellä ihan virkatyönä ja itse en ole sitä työtä mitenkään ohjaamassa koska virkamiesten valmisteluvastuuseen kuuluu se että he tekevät valmistelua ja ministerin työ alkaa sen jälkeen kun on esitys sieltä tullut

mutta tavoite on se että me tällaista viranomaisvalvontaa sen takia vähennämme että sieltä löytyy niitä villoja suhteellisesti harvoin verrattuna siihen minkä verran se viranomaisorganisaatio maksaa

eli tiettyä valvontaa ja seurantaa tietysti täytyy olla mutta selkeä painopiste on se että te siellä hyvin pieniä metsätalouselinkeinojen edistämisessä

meillähän kaiken kaikkiaan metsätaloudessa pitäisi löytää sellainen ratkaisu että siitä saataisiin myöskin elinkeinotoimintaa jatkossa ja siihen liittyy keskeisenä osana kysymys metsätilojen koon suurentamisesta ja vastaavista asioista

vielä kerran kiitoksia

oman ministeriöni esityksessä ja muistaakseni myöskin ympäristöministeriön esityksessä meillä oli ainakin neljä taikka viisi uutta hanketta mutta nyt tähän saa vastausta hakea sitten valtiovarainministeriön suunnalta

tämä pitää eduskunnassa korjata koska onhan se kestämätön tilanne sanon sen suoraan että meillä on jätevesiasetus päällä eikä sitten kuitenkaan budjettiin kelpuuteta niitä hankkeita jotka ovat aivan välttämättömiä tämän hankkeen toteuttamiseksi

näitä kannattaa noteerata ja vielä sanon tähän jatkoksi sen että meillähän kävi vierailulla ympäristökomissaari potochnik heinäkuussa

olimme uusmaalaisella kasvinviljelytilalla jolla hän totesi aivan oma aloitteisesti että suomi on euroopan unionin ympäristötukijärjestelmässä kirkkainta kärkeä muut tulevat kaukana takana

arvoisa puhemies

tämä vanhentuminen tulee siitä että meidän talouden kehitys on ollut niin hurjaa työttömyyden kasvu niin nopeaa että e

ja tämän budjetin kohdalla saattaa käydä aivan yhtä hyvin näin ja toivonkin että eduskunnan valiokuntakäsittelyssä ensi vuoden budjetista laaditaan nimenomaan hyvin realistinen ottaen huomioon se että talouden luvut muuttuvat kovaa vauhtia

arvoisa puhemies

tämä on erittäin puhutteleva luku ja varsinkin tilanteessa jossa hallituksen tavoitteena oli lisätä nimenomaan nuorisotakuun kautta nuorten mahdollisuutta kouluttautumiseen työllistymiseen

mutta tämäkään ei valitettavasti toimi eli hallituksen pitää nuorisotakuujärjestelmäänsä nyt selkeästi muuttaa koska muuten entistä enemmän niitä nuoria joutuu syrjäytymisuhan alle ja syrjäytyy

mutta arvoisa puhemies se mistä olen erittäin pettynyt tämän budjetin osalta

siitä budjetista puuttuvat uuden kasvun uuden työn ja työllistymisen eväät

tämän budjetin suurin heikkous on tosiaan se että sieltä puuttuvat sellaiset mahdollisuudet kuten esimerkiksi ensimmäisen palkkatyöntekijän palkkatuki

ja mikä tärkeintä suomi on poikkeuksellisen runsas maa luonnonvaroilla mitaten

meillä on viljavat pellot kalaisat vedet ja metsissä kasvaa energiaa mutta tämä ensi vuoden budjettiesitys ei näitä luonnonvarojen hyödyntämismahdollisuuksia suinkaan edistä vaan päinvastoin leikkaa sieltä

tähän tietysti liittyy sitten se maa ja metsätalousministeriön pääluokka ja aivan erityisen huolissani olen siitä millä tavalla suomi nyt kykenee valvomaan etunsa kun neuvotellaan etelä suomen a ja b alueen vakavien vaikeuksien tuesta

olisi ministerin pitänyt neuvotella siihen nousua jos sinne aiotaan lisätä ja siirtää uusia toimialoja niin kuin nyt tavoitteena on

kansallisen tuen kautta sitten hyvin helposti tämän cap tuen kautta tapahtuu leikkausta ja edelleen sosiaaliturvan sektorilla etuuksia heikennetään

olen todella pettynyt pääministerin täällä käyttämään vastauspuheenvuoroon

te olette itse sen myöntänyt omienne joukossa että se pitää nyt tehdä jotta keskustan asemaa maaseutukuntien lakkauttamisen kautta voidaan heikentää

edustaja saa toinen

edustaja jalonen

tämähän tämä perusajatus tässä kuviossa on

miten ne turvataan tilanteessa jossa on erittäin vahva peruskunta vastuukunta kun ne alueen asukkaat ovat niitä torpparikuntien renkikuntien jäseniä eikä niillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin maksaa lasku

arvoisa puhemies

silloin kun tätä järjestelmää lähdettiin kehittämään meidän tavoitteenahan oli että nyt kun metsäkeskukset uudistetaan niitten hallintoa uudistetaan ja samaan aikaan metsävaratietojärjestelmä siirtyy sähköiseen muotoon

eli laserkeilausjärjestelmällä kerätään ne tiedot ja sen jälkeen metsänomistajalle saadaan sinne omaan kotitietokoneen ruudulle tiedot hänen metsässään olevista puuvarannoista ja tämä mahdollistaa erittäin hyvin tämmöisen neuvonnan että voidaan vinkata metsänomistajalle että siellä olisi nyt tämmöisiä hakkuurästejä harvennusrästejä tai vastaavia

tämä tarkastusvaliokunnan laatima mietintö tarkastusviraston kertomuksen pohjalta on tilinpäätös tästä vaalikaudesta ja se tilinpäätös on hyvin vakavaa luettavaa

tätä keskustelua tänään kuunnellessa tulee väkisinkin mieleen että kyllä meillä kansanedustajilla on aika huono kyky kuunnella toinen toisiamme ja vielä huonompi kyky ymmärtää mitä toiset puhuvat

erityisesti toivon että vaalien jälkeen muodostettavaa hallitusta rakennettaessa luetaan hyvin tarkkaan mitä virheitä on tällä vaalikaudella tehty koska nyt meidän pitää jatkossa pystyä parempaan päätöksentekokykyyn

jokainen metsänomistaja tietysti itse päättää tarttuuko tähän mahdollisuuteen vai ei mutta tämä kombinaatio uusi metsäkeskusjärjestelmä ja keskitetty hallinto yhdessä metsävaratiedon kanssa antaa todella mahdollisuuden neuvoa ja antaa oikeaa viestiä varsinkin kun meillä metsät siirtyvät suurten ikäluokkien jäätyä eläkkeelle entistä enemmän kaupunkilaismetsänomistajien haltuun perinnönjakojen ja kauppojen kautta

arvoisa valtiovarainministeri te sanoitte omassa puheenvuorossanne hyvin painokkaasti sanan oikeudenmukaisuus

tämä suurin ongelma on ollut se että asioita on ollut hallitusohjelmassa hyvin paljon ja niitä on valmisteltu mutta se valmistelu ei ole johtanut päätöksiin

viime vaalikaudella metsäkeskuksien tehtäviä uudistettiin ja metsäkeskuksien viranomaistehtäviä merkittävästi vähennettiin

tätä taustaa vasten on hyvä että tästä vielä keskustellaan mielellään ensi viikollakin koska koimme että tämäntyyppinen raportti olisi asia josta koko eduskunnan pitäisi käydä keskustelua mutta erityisesti niiden puolueiden vaalien jälkeen pitää ottaa tämä vakavasti jotka ovat muodostamassa seuraavaa hallitusta kansan vaaleissa antaman tuloksen pohjalta

nyt tämä laserkeilausjärjestelmä antaa tarkemmat tiedot metsistä ja antaa metsänomistajalle hyvän kuvan siitä minkälaisessa puuvarantotilanteessa minkälaisessa hoitotilanteessa se oma metsä siellä on

sehän kohdistuu suoraan kaikkein heikko osaisimpiin ihmisiin jotka ovat niistä kuntien tuottamista palveluista todella riippuvaisia

metsänomistajan ei tarvitse enää valvoa sillä tavalla kuin tähän saakka ja nyt metsäkeskusten päätehtävänä pitää olla metsäalan elinkeinojen edistäminen

toinen kysymys

alueiden eriarvoistumisessa te olette saavuttamassa ennätyksiä

minä toivonkin että maa ja metsätalousvaliokunta seuraa hyvin tarkkaan onko tämä uudistus toteutettu niin kuin viime vaalikaudella tavoitteeksi asetettiin

tämän valmistelun yhteydessä käytiin hyvin mielenkiintoinen keskustelu siitä kuka niitä tietoja sitten oikein saisi käyttää

arvoisa puhemies

mutta tämähän on aivan sama asia jos tälle tielle olisi lähdetty että kun myyt jotakin niin ostajalla on jo tieto kaikesta mitä olet myymässä

myöskin metsien laserkeilausjärjestelmä eli hanke jolla metsien kartat siirretään sähköiseen muotoon mahdollistaa sen että jatkossa jokaisella metsänomistajalla on omalla kotitietokoneellaan tieto omien metsiensä puuvarannosta ja kaikki muut tarvittavat tiedot omilta metsäpalstoiltaan

tähän liittyen eduskuntahan hyväksyi lokakuussa eläinlääkintähuoltolain

eli tavallaan se tekisi mahdottomaksi sen että metsänomistaja voisi käydä neuvotteluja oman metsänsä ja puunsa hinnasta silloin kun sitä metsäkauppaa hierotaan

tämä järjestelmä mahdollistaa metsänomistajien neuvonnan ja kannustamisen jatkossa myöskin näiden tietojärjestelmien kautta mutta kannustusta tarvitaan ja oikeita neuvoja tarvitaan varsinkin heille joille metsä ei ole elinkeino vaan joko perintönä tullut taikka sijoituksena hankittu

se antaa lisää tietoa niille jotka metsästä puukauppoja käyvät mutta siitä että metsäteollisuudella eli ostajalla olisi ollut tarkka tieto mitä kunkin metsässä on aivan varmaan olisi seurannut sellaisia asioita jotka eivät kuulu normaaliin vapaaseen kauppajärjestelmään

meillähän aloitti toimintansa eläinten hyvinvointineuvottelukunta joka on tuotantoeläimille

tuotantoeläinten hyvinvointineuvottelukunta nyt kartoittaa ne toimenpiteet jotka ovat kiireellisimpiä eläinsuojelulain muuttamiseksi ja siihen totta kai olen valmis heti sen jälkeen kun ehdotukset sieltä saan

nyt unohdetaan sellainen asia että viime vaalikaudella valmisteltiin metsäalan strateginen ohjelma hyvin samanlainen paperi tavoitteena nimenomaan koota ne vahvuudet ja ne kehittämistarpeet joita metsäalalla on

sen jälkeen sitten kun tämä hallitus meni ja purki viime vaalikaudella tehdyt päätökset kotimaisen bioenergian hyödyntämiseksi nimenomaan kiristämällä niin kuin täällä on todettu energiakäyttöön tulevan turpeen verotusta tavalla joka teki tästä bioenergiavaihtoehdosta kannattamattoman niin samalla kävi niin että luottamus siihen että bioenergia alalla voidaan yrittää meni

siinä työssä muun muassa tullaan kartoittamaan millä tavalla me parannamme koko elintarvikeketjun sekä kilpailukykyä mutta laatua ja luotettavuutta ja kuluttajien luottamuksen säilyttämistä

eli tässä on erittäin iso esimerkki ja tärkeä esimerkki siitä että näitä metsäalan mahdollisuuksia ei voida hyödyntää jos meillä ei ole tätä niin kuin ministeri hyvin sanoi kilpailukykyistä toimintaympäristöä vakaata toimintaympäristöä olemassa

eun päähän pitää vaikuttaa paremmin ja tehokkaammin kuin mitä nyt on tehty koska siellä ollaan tekemässä päätöksiä kestävyyskriteereistä ja monista tänne suoraan vaikuttavista asioista

eli ne bioenergian ja biotalouden työpaikat joitten nimiin jokainen vannoo ovat tällä hetkellä sillä tavalla mahdottomia kun tämä toimintaympäristö ei ole vakaa eikä ennustettava

tiedän tarkkaan miten siellä toimitaan poliittisissa ryhmissä

metsäsektorin tutkimusta meidän pitää jatkossa entistä enemmän tehostaa koska niin kuin täällä on todettu metsäala nukahti tutkimustoiminnassa ja vasta nyt sitten niitten metsäalan sokkien kautta joiden kautta esimerkiksi tämä äänekosken hanke tuli mahdolliseksi on metsäsektorin tuotekehitysinnovaatioita lisätty

siellä jokainen edustaja edistää kansallista etua ja sitä taustaa vasten on aivan turha täällä käydä keskustelua siitä mitä alde tekee maataloustuelle

tiedän sen että alde on kohdentamassa niitä enemmän ympäristöpainotteisesti kestävän maatalouden mallin mukaisesti mutta siitä mitä tapahtuu suomen maataloudelle käydään kansallista keskustelua ja eu päässä keskustelua ja sitä asiaa ei ratkaise alde ryhmä niin että nyt on syytä sitten löytää vähän kovempia aseita kokoomus vai näinkö kevyillä aseilla menette eteenpäin

metsiä pitää hoitaa jatkossa kestävällä tavalla ja hyvin ja niin kuin täällä on todettu suojelussa suomi on jo osansa suorittanut koska puolet koko eun suojelupinta alasta löytyy suomesta niin sen pitää riittää

arvoisa puhemies

metsäkeskus aloitti tämän vuoden alussa ja viime vaalikaudella kun sitä valmisteltiin keskeisenä tavoitteena oli että metsäkeskuksesta ja sen alueyksiköistä tulee elinkeinoa edistävä ja kehittävä

tämä tarkastusvaliokunnan mietintö toteaa hyvin selkeästi että jätetyt ilmoitukset ja saadut selvitykset ja täydennykset vahvistavat sen että näiden perusteella tarkastusvirastolla ei ole syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta

eli tämä kertomus on tältä osin varsin puhdas

sen sijaan valiokunta pitää hyvänä että selvitetään jatkossa oikeusministeriön asettamassa työryhmässä vaali ja puoluerahoitusta koskevaa lainsäädäntöä ja sen uudistamistarpeita

tässä kiinnitetään huomiota ilmiöön jossa esimerkiksi euroopan parlamentin jäseneksi valittu henkilö asettuu kesken vaalikauden kansanedustajaehdokkaaksi tai kansanedustaja asettuu kesken vaalikauden ehdokkaaksi europarlamenttivaaleihin

tällöin valiokunta ehdottaa että edellä mainittu työryhmä käy läpi nykyiset säännökset myös siltä osin mahdollistavatko ne joka tilanteessa ilmoitusvelvollisuuden täyttymisen euroopan parlamentissa tai eduskunnassa toimivan osalta

meillä ei saa olla mitään salattavaa koska sitä kautta me säilytämme ihmisten luottamuksen avoimuudella nimenomaan

arvoisa puhemies

ihan lopuksi ed

oinosen äskeiseen pelkoon että siellähän on sanottu suoraan että ne yhteystiedot voidaan luovuttaa vain jos maanomistaja sitä itse ei erikseen kiellä

ministeri urpilainen puhuitte tulonjakovaikutuksista

minkä takia ette puhunut sanaakaan siitä millä tavalla tämä budjettinne rankaisee kovimman jälkeen suomalaista maaseutua ja maataloutta

kysynkin teiltä minkälainen oikeudenmukaisuusajattelu teillä on kun te voitte tällä tavalla kohdella eri väestöryhmiä täysin eriarvoisella tavalla ja tämä on mitä suurimmassa määrin hallituksen käsissä on kansallisista tuista kysymys

edustaja virtanen

siitä ei ole kysymys

kysymys on vain siitä että valiokunta haluaa nyt kun kerran oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään vaali ja puoluerahoitusta koskevaa lainsäädäntöä myöskin selvittää sen mahdollistavatko nykyiset säännökset joka tilanteessa ilmoitusvelvollisuuden täyttymisen euroopan parlamentissa tai eduskunnassa toimivan osalta

ketään ei epäillä ei syylliseksi eikä mistään muustakaan vaan halutaan kun tällainen työryhmä kerran on olemassa että se käy nämä säännökset läpi mikä on aivan järkevää

me olemme viime kesänä kokeneet ne valtavat metsämyrskyt tuolla etelä karjalassa savossa keski suomessa ja niin edelleen

ja sitä taustaa vasten meidän on pakko suomalaisyhteiskunnassa kehittää paljon kattavampi vakuutusturva kuin meillä on tänä päivänä

arvoisa puhemies

täällä ed

tässä on nyt yhden sektorin eli tulvien aiheuttamien vahinkojen kohdalla kysymys siitä että siirrytään vakuutusjärjestelmän kautta ihmisten omaisuuden ja hengen turvaamiseen

ne vakuutuspalvelut ja mahdollisuudet pitää vaan kehittää sitten monipuolisiksi ja luonnollisesti silloin on suora yhteys sillä mikä on vakuutuksen euromääräinen vastuu

viimeistään viime kesänä nämä myrskyt avasivat nimenomaan vakuutusyhtiöiden silmät ja esimerkiksi siellä metsäpuolella on ollut se ongelma että se vakuutusmahdollisuus joka siellä on ollut on ollut kovin vaatimaton

nyt kun valtio on sitten korvannut näitä poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia vahinkoja on tultu siihen tilanteeseen että nyt kun nämä luonnonmullistukset lisääntyvät niin valtiolla ei vaan siihen yksinkertaisesti ole rahaa jatkossa

sitten ed

tämä euroopan neuvoston yleissopimus jossa suomen olisi pitänyt olla ensimmäisten kymmenen allekirjoittajan joukossa nyt mahdollistaa sitten sen että me olemme sen täällä ratifioineet ja olemme siinä mukana